tätä suojaosaa josta sovittiin rakennepaketissa ja joka on hyvä uudistus ja jota me kaikki kannatamme me kannatamme sitä varten että työtön voisi ottaa vastaan väliaikaistakin pienipalkkaista osa aikaista työtä ilman että hänen työttömyysturvansa siitä kärsii

suurempi ongelma ainakin minun mielestäni on se että kun nämä ammattiyhdistysjäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia se tarkoittaa sitä että jokainen veronmaksaja osallistuu omalta osaltaan näiden ammattiliittojen ja ammattiosastojen vasemmistolle antamien runsaiden vaalitukien ja puoluetukien rahoittamiseen

eli toisaalta voisi todeta

mihin tarvitsemme tätä lakia koska jokainen pariskunta joka haluaa suojaa tällaisia erotilanteita varten ja omaisuuden oikeudenmukaisempaa jakautumista erotilanteissa jokainen tällainen pariskunta voisi valita avioliiton ja sitä kautta saada jo nykyisen lain nojalla nämä suojat ja oikeudet ja mahdollisuudet

jopa täysin fiksut ja älykkäät ihmiset ovat esittäneet tätä argumenttia vastustaessaan kerjäämisen kieltämistä

en itse muista voin olla toki väärässä että samalla tavalla sivukaupalla olisi perusteltu esimerkiksi perusoikeusnäkökulmasta niitä tilanteita lentokentällä joita tapahtuu joka päivä missä tavallisia lentomatkustajia joita ei epäillä mistään rikoksista vartioliikkeiden miehet ja naiset tarkastavat ja ottavat niiltä shampoita ja muita pulloja pois ja niin edelleen

edelleen kansanedustajat joutuvat tarkastelemaan asiaa siltä kannalta haluammeko me huonontaa tulevia eläkkeitä jotta voisimme nyt eläkkeellä oleville saada paremman indeksin

jos voitaisiin tämä tehdä niin että kreikka kärsii seuraukset omista laiminlyönneistään ja siitä ei olisi mitään vahinkoa kellekään muulle niin ei tässä olisi mitään syytä olla mukana

sen verran kuitenkin ymmärrän että ei voida ihan laskea että kun puhutaan meidän rahoista niin tarkoitetaan yhtäältä veronmaksajien rahoja ja toisaalta kansantalouden rahoja

kun me sanomme näin me tarkoitamme että tällaista työtä on ilmeisesti olemassa jota siis voi ottaa vastaan silloin menettämättä työttömyysturvaa mutta jota nyt ei kannata ottaa vastaan

kun demarit täällä viestivät epäselvästi omasta kannastaan niin edustaja lindtman ja edustaja heinäluoma teille konkreettinen kysymys

tämä argumenttihan on täysin sopimaton täysin pöllö koska jotta tämä argumentti voisi toimia se edellyttäisi sitä että kerjäämisen salliminen suomessa auttaa siihen todelliseen ongelmaan joka on siis köyhyys ja syrjintä lähtömaissa

näin siis tämän virken päällikkö marttinen lausuu tämän päivän hesarissa ja hän kaikesta päätellen hyvin tuntee tämän asian

päinvastoin eduskunnassa ja hallituksessa oli erittäin vahva näkemys ja olin itsekin sitä kantaa edistämässä ja edustamassa löytyy eduskunnan pöytäkirjoista ja muualta että pitää välttää se tilanne että näitä todennäköisiä merirosvoja tuotaisiin suomeen tuomiolle suomalaisten veronmaksajien maksamiin prosesseihin

tämä on hyvä esimerkki asiasta joka on monimutkainen ja vaikea vaikka varmasti löytyy aktiivinen porukka ajamaan siihen muutosta

tämä on siis toisaalta näin eli tätä lakia ei tarvittaisi vaan jokainen pariskunta itse päättää haluaako mennä avioliittoon ja saada ne oikeudet vai tyytyä avoliittoon josta seuraa tiettyjen oikeuksien puuttumista

rajala osallistutte siihen ja minä osallistun siihen ja kaikki muut veronmaksajat osallistuvat siihen kun jäsenmaksut saa vähentää veroissa eli veropohjaa sitä kautta kavennetaan ja se kavennus tietysti katetaan sitten muilla verorahoilla

kaikissa muissa yhteyksissä edustaja kärnä edustaja mustajärvi ja edustaja myllykoski ja muut ilmeisesti ovat sitä mieltä ja ainakin edustaja kärnä sen sanoi että kertokaapa nyt meille missä niitä työpaikkoja ja töitä on joita työtön voisi tehdä

todisteen hyödynnettävyyttä saattaisi puoltaa tutkittavan rikoksen laatu yleistä turvallisuutta vakavasti vaarantavana tai erittäin syvästi keskeisimpiin perusoikeuksiin kajoavana tekona

arvoisa herra puhemies

eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa sekä esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamisesta että poliisilain uudistamisesta

kuvittelevatko vastustajat todellakin sitä että kerjäämisen salliminen suomessa todellakin auttaa siihen todelliseen ongelmaan joka on siis syrjintä ja köyhyys lähtömaissa tässä tapauksessa lähinnä romaniassa ja bulgariassa

en malta olla toteamatta että kun mietitään finanssikriisin syitä niin niitä on varmasti monia yksi eittämätön syy ovat olleet finanssisektorin väärin viritetyt palkkiot bonukset optiot ja väärin viritetty riskinoton ja vastuun suhde

eli meillä kannetaan aivan ylimitoitettua huolta rikoksentekijöiden syytettyjen vankien ja niin edelleen

luen näin että jos on vaikka joku murhattu mikä kajoaa erittäin syvästi keskeiseen perusoikeuteen eli oikeuteen elämään niin silloin tähän liittyvää todistetta vaikkapa sitä savuavaa asetta vaikka se olisi saatu laittomasti voidaan hyödyntää siinä todistelussa

konkurssi kuuluu kapitalismiin niin kuin kuuluu helvetti kristinuskoon ja tämä moraalikato on todellinen ongelma tämä moraalikato on yleensä pankki näissä pankkikriiseissä

täällä nimittäin edustaja arhinmäki antoi ymmärtää että näiden opintotukiuudistusten jälkeen vain varakkaimmilla tai itse asiassa heidän jälkeläisillään olisi tilaisuus opiskella korkeakoulututkintoja

siihen että tämä vahva näkemys oli täällä suomessa osaltaan ehkä vaikutti juuri tämä bazaramban tapaus joka oli osoittanut minkälaisiin päättömyyksiin voidaan joutua jos toisin menetellään

no miten te uskotte että kun tämä suojaosa säädetään niitä yhtäkkiä ilmestyy mutta kun puhutaan muista työttömyysturvan remonteista niin mitään työpaikkoja ei ole olemassakaan

mitä tulee työnantajayrityksiin niin vasemmalla on ilmeisesti joku yleinen väärinkäsitys tässä asiassa koska joka kerta kun mainitsen tämän niin kuin kaikuna salin vasemmalta laidalta vastataan että mites työnantajat

tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa tällaisissa avoliitoissa voi erotilanteissa syntyä hyvin kohtuuttomia tilanteita epäoikeudenmukaisuuksia joita tässä keskustelussa on myös tuotu esiin

oikeusturvasta siis liioitellusta oikeusturvasta

viittasin muutama viikko sitten tilanteeseen jossa perustuslakivaliokunta katsoi että oli perustuslain vastaista antaa siviilipuolen terveysviranomaisille oikeus antaa varusmiehistä sellaisia terveystietoja varusmiesten terveydenhuollosta vastaaville myös vaitiolovelvollisille viranomaisille joilla on merkitystä arvioitaessa näiden varusmiesten palvelua ja siihen liittyviä turvallisuusnäkökohtia joissa on kyse sekä näiden varusmiesten että muiden ulkopuolisten turvallisuudesta

viitanen te olette taitavia selittäjiä mutta te ette pääse karkuun sdpn neuvottomuutta ja ristiriitaisuutta tässä energiaveroasiassa

ja tätä huolta kantavat aivan erityisesti ne meidän juristiasiantuntijat jotka ovat kohottaneet itsensä ihmisoikeusjuristien hienoon kategoriaan

edustaja viitanen kiinnitti huomiota äskettäin a studion lähetyksessä ilmi tulleeseen tapaukseen jossa liechtensteinilaisen pankin tiedoista kävi ilmi suomalaisia veronkiertäjiä joiden kimppuun on nyt aiheellisesti käyty

eli siinä meillä oli yhteinen kanta näitä merirosvoja ei tuoda mutta muistaakseni esimerkiksi professori scheinin sanoi julkisuudessa että hänen mielestään heidät olisi pitänyt tuoda suomeen tuomittavaksi eli viittasin hänen puheenvuoroonsa

jos me ajattelemme omaa ikäpolveani tai niin sanottuja suuria ikäluokkia niin nimenomaan me olemme pystyneet opiskelemaan ja suorittamaan yliopistossa tutkintoja vaikka ei ollut olemassa sellaisia opintotukijärjestelmiä joita nuoremmilla sukupolvilla on ollut olemassa

suomen ja euroopan unionin on painostettava ja autettava näitä maita kuten romaniaa ja bulgariaa auttamaan ja parantamaan oman romanivähemmistönsä tilannetta

yritys joka antaa varoja vaalityöhön puolueelle tai ehdokkaalle ei saa vähentää tätä lahjoitustaan verotuksessa

kun ajatellaan mitä finanssikriisissä tapahtui niin kun pankkisektorin johtajat ja alemmatkin työntekijät ottivat valtavaa riskiä veronmaksajien piikkiin niin jos he onnistuivat heistä tuli miljonäärejä jos he epäonnistuivat se ei ollut heidän ongelmansa se oli veronmaksajien ongelma

varsinkin jos toinen avopuolisoista on ollut poissa työelämästä esimerkiksi kotona hoitamassa lapsia ja toinen puoliso on osallistunut työelämään ja kaikki omaisuus mitä on hankittu avoliiton aikana joka on saattanut kestää useita useita vuosia on tämän työelämään osallistuneen puolison nimissä mikä on tietysti sinänsä ihan oikein koska ne on hänen tuloillaan hankittu silloin avoliiton purkautuminen nykytilanteessa voi johtaa hyvin kohtuuttomiin tilanteisiin

olen ymmärtänyt että te kannatatte painopisteen siirtämistä työnteon verottamisesta eli tuloverotuksesta energian ja kulutuksen ja ympäristön kuormittamisen verottamiseen

minua hämmensi sitä ohjelmaa katsoessani se että siitä myös kävi ilmi että suomalainen verottaja joutuu pohtimaan saako se käyttää tällaisia tietoja ja se totesi että kyllä saa koska nyt ne ovat tulleet toiselta verottajalta

on kyse rikoksesta joka ei kajoa vakavasti syvästi keskeisimpiin perusoikeuksiin eli suuresta talousrikoksesta

mitä tähän bazarambaan tulee niin edelleen olen sitä mieltä että ei tarvitse mennä mihinkään prosessiin keskelle vaan hänen oikeusjuttunsa käsittely ei kuulunut suomeen

jos se vähentää vaalituen verotuksessaan tämä yritys syyllistyy veropetokseen ja näin ollen yritykset eivät voi veronmaksajien rahoilla tukea vaalityötä

on sietämätöntä että euroopan unionissa joka ei ole pelkästään taloudellinen yhteisö vaan myös arvoyhteisö on sietämätöntä että euroopan unionissa on jäsenmaita jotka todellisuudessa syrjivät omaa yhtä kansallista vähemmistöään tässä tapauksessa romaneja pitävät heidät köyhyydessä eivät auta lapsia koulutielle eivät auta tähän vähemmistöön kuuluvia ihmisiä parantamaan omaa asemaansa

heinäluoma miten te siirrätte painopistettä progressiivisesta tuloverotuksesta tasaveroihin kuuluviin ympäristöveroihin siten ettei se ole samalla askel progressiivisesta tuloverotuksesta tasaverotuksen piirissä oleviin ympäristöveroihin

otsikko

mutta onko niin että jos vaikka jonkun maan tiedustelupalvelu on ostanut tällaiset ja tarjoaa niitä suomalaiselle verottajalle suomalainen verottaja joutuu sanomaan että se ei saa tällaisia tietoja käyttää

ja nimenomaan suuret ikäluokat oli ensimmäinen jolloin kaikista taloudellis sosiaalisista olosuhteista voitiin opiskelua jatkaa

perustuslakivaliokunta edellytti että säädös pitää kirjoittaa muotoon että nämä tiedot ovat välttämättömiä siis ei riitä että niillä on merkitystä

arvoisa herra puhemies

eri asia on että historiallisten kerrostumien kautta on syntynyt työnantajajärjestöihin varoja joita on säätiöity ja nämä säätiöt antavat vaalitukea

yleensä vihreät poliitikot kuuluvat siihen kriminaalipoliittiseen koulukuntaan joka korostaa että kovempi rangaistus ei auta mitään ja vankila ei ainakaan paranna ketään

on säännelty finanssisektorin palkkioita ja ennen kaikkea on muodostettu euroopan tason pankkiunioni jossa yksi keskeinen idea on se että pankin kaatumisen riski ei olisi enää veronmaksajilla vaan se olisi pankin omistajilla se olisi pankin velkojilla

mutta nimenomaan kun puhutaan rikollisuuden torjunnasta esimerkiksi talousrikollisuuden torjunnasta on välttämätöntä että yksityisyyden suojan rinnalla toisena tärkeänä näkökohtana korostetaan myös rikosten selvittämisen intressiä että meillä on intressi suojella yksityisyyttä mutta meillä on myös intressi selvittää rikoksia

aivan samalla tavalla minä voisin ajatella että historiallisten kerrostumien kautta on syntynyt ammattiliitoille varoja kivitaloja hakaniemessä ja muuta ja näiden varojen tuottoa nämä antaisivat sitten vaalityöhön

tällä lailla pyritään näissä erotilanteissa suojaamaan heikompaa osapuolta ja antamaan hänelle oikeutta

on sietämätöntä että kun euroopan unioni on jonkin verran ponnistellut näiden ihmisten auttamiseksi niin näiden maiden hallitukset ja viranomaiset eivät todellisuudessa ole halunneet näihin ponnisteluihin osallistua

pankkivirkailija liechtensteinissa ryhtyy tahalliseen rikokseen todisteen saamiseksi kun hän työnantajaltaan varastaa luetteloita törkeisiin veropetoksiin syyllistyneistä rikollisista

näin on ollut ainakin lähisuhdeväkivallassa raiskauksissa pedofiliassa ja muissa seksuaalirikoksissa väkivaltarikoksissa eläinsuojelurikoksissa ympäristörikoksissa ja talousrikoksissa

tietysti voidaan sanoa niin kuin ymmärrän että monet sanovat että hallitus valmistelee lakiesityksiä huonosti ja hallitus ei tunne perustuslakia tai ei ainakaan ota riittävästi huomioon perustuslain säännöksiä lakiesityksiä valmistellessaan

eli jos voidaan veljet ja sisaret siellä vasemmalla sopia että verovähennyskelpoisia jäsenmaksuja ei missään olosuhteissa voida käyttää vaalityön tukemiseen olivat ne sitten yritysten jäsenmaksuja työnantajajärjestöille yrittäjien jäsenmaksuja yrittäjäjärjestöille tai palkansaajien jäsenmaksuja omille ammattiliitoilleen näitä verovähennyskelpoisia jäsenmaksuja ei missään olosuhteissa voida käyttää vaalityön tukemiseen niin minulle tällainen kauppa oikein hyvin sopii

eli tässä mielessä taas tällainen lainsäädäntö on tervetullutta lisäämään oikeudenmukaisuutta lisäämään tämän heikomman osapuolen suojaa

sirnölle sanon että meidän täällä salin oikealla laidalla ei tarvitse yhä uudestaan kysyä pääministeriltä ja hallitukselta haetteko sopua palkansaajajärjestöjen kanssa myös näissä eläkeasioissa koska tiedämme että sopua haetaan kuten pääministeri täälläkin kertoi

nämä ongelmat jotka ovat tänä päivänä deutsche bankin ympärillä osaltaan testaavat tätä uutta tilannetta

se rikos ei kajoa keskeisimpiin perusoikeuksiin kun viedään valtiolta eikä viedä minulta tai ministeri henrikssonilta rahaa vaikka meiltä kaikilta viedään

hyvä niin

ja esimerkiksi nyt kun valmistellaan uutta esitutkinta ja pakkokeinolainsäädäntöä toivon että esimerkiksi juuri talousrikoksia mutta muitakin rikoksia silmällä pitäen huolehditaan siitä että viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet

sitä tietysti sopii kysyä kumpi on näiden viranomaisten painostamisen kannalta parempi tilanne sekö että sieltä romanit lähtevät kymmenintuhansin tai tuhansin esimerkiksi ranskaan italiaan kerjäämään suomeen muutamia satoja vai se että nämä eivät lähde

arvoisa herra puhemies

opintotukea on nostettu ja lapsilisät ja kotihoidon tuki on päätetty sitoa indeksiin mikä on historiallinen päätös eräitä mainitakseni

sinänsä voi ajatella että osa asianomaisen pankin kurssien romahdus kertoo siitä että omistajat tunnistavat nämä riskit

kun edustaja pekkarinen yrittää uskotella että kriisin tartuntariski olisi vältetty sillä että aikaisemmin olisi sysätty kreikka hallitsemattomaan velkajärjestelyyn ja sitä kautta myös ulos euroalueesta niin on pakko kysyä mihin tämä edustaja pekkarisen usko oikein perustuu

minun johtopäätökseni on toinen

minun johtopäätökseni on se että perustuslakivaliokunnan ja sen asiantuntijoiden nykyinen tulkintatraditio on liian tiukka

tähän liittyy kuitenkin hyviä kysymyksiä joita tässä keskustelussa monet ovat tuoneet esiin riippumatta siitä kummalla kannalla itse lain tarpeellisuuden suhteen ovat

sen sijaan herra pääministeri kysyn sosiaalituposta jota vasemmisto täällä sanoo kannattavansa ja vahvasti tukevansa ja jonka osalta se epäilee hallituksen sitoutumista vaikka hallitus on selvästi ilmaissut sitoutumisensa järjestöjen ja hallituksen yhdessä päättämään sosiaalitupoon

saako oikeus hyödyntää tällaista todistetta jonka on siis pankkivirkailija liechtensteinissa sveitsissä luxemburgissa näitä on käytännössä ollut luovuttanut vaikkapa saksan tiedustelulle ja jonka tämä on sitä kautta luovuttanut edelleen suomalaisille poliiseille

ja tämän kysymyksen tai näkökohdan esitän siinä valossa että jos joku on saanut kahdeksan kuukautta ehdottomana niin kyllä kai yleisesti silloin kyseessä on rikoksen uusija ja yleisesti silloin on kyseessä aika kova rikos

toiseksi en ole sanonut että perusturva ei ole rahakysymys

kuitenkin me suomalaiset olemme hoitaneet asiamme huomattavan paljon paremmin kuin useimmat muut euroopan maat ja ratkaisevasti paljon paremmin kuin esimerkiksi kreikka tai portugali tai irlanti sanoisin myös kuin italia tai espanja

jatkuvasti eduskunnassa törmätään tilanteisiin joissa perustuslakivaliokunta löytää eri lakiesityksistä perustuslain vastaisuuksia

yleensä kun rikosoikeudessa puhutaan oikeusturvasta ja suojasta korostetaan aina sen rikoksentekijän tai rikoksesta epäillyn tai vangitun oikeusturvaa ja ihmisoikeuksia

mutta vaikka on edistytty paljon on vielä tehtävä sekä omistajien vastuun että palkkiosääntelyn puolella koska niin kuin äskettäin julkistettu tuore kirja finanssisektorista kertoo niin kyllä tämä palkkioiden ja vastuun epäsuhde on edelleen todellisuutta

sen sijaan olen sanonut että te siellä vasemmistossa annatte nyt väärän todistuksen jos annatte ymmärtää että perusturvan rahoitus on vaarassa koska se kansaneläkemaksu joka aikaisemmin meni kelalle ei enää maksun poistumisen jälkeen menekään kelalle

itse kuvittelen että asianomaisten maiden viranomaiset ovat tyytyväisiä kun sieltä romanit lähtevät muualle eurooppaan kerjäämään ja kokevat että se on sopiva keino heidän oman romaniongelmansa vähentämiseksi

jo tänä päivänä työnantajajärjestöjen kohdalla on näin koska me olemme voineet lukea historiasta että kun esimerkiksi verotarkastuksissa tai joissakin vastaavissa tarkastuksissa oli huomattu aikanaan että työnantajaliitoilla oli kahdenlaista jäsenmaksua toista jota käytettiin yleiseen työnantajatoimintaan ja toista jota käytettiin poliittisen toiminnan rahoittamiseen niin veroviranomaiset totesivat että tämä poliittisen toiminnan rahoittamiseen käytetty lisäjäsenmaksu työnantajajärjestölle ei ollut verovähennyskelpoinen

meillä voi olla hyvin vakaumuksellisia avoliittolaisia jotka ovat tietoisesti halunneet valita avoliiton tietoisesti halunneet järjestää elämänsä tavalla johon avioliitto oikeus ja avioliittolainsäädäntö eivät ulotu

kaikki järkevä logiikka kai lähtee siitä että jos aikaisessa vaiheessa kreikka olisi sysätty ulos euroalueesta hallitsemattomaan velkajärjestelyyn niin nämä markkinavoimat nämä luotottajat olisivat todenneet että näin voi käydä huonosti asiansa hoitanut euromaa voi joutua eroon ja jättää velkansa maksamatta

yhdyn niihin ajatuksiin että lakivaliokunta vielä miettisi että tätä kuukausimäärää josta voidaan tämä pantarangaistus tuomita muun rangaistuksen sijaan alennettaisiin

kysyn teiltä näin

uskotteko että tämä sosiaalitupo pysyisi kasassa jos sosialidemokraattien ehdotuksen mukaisesti eduskunta nyt hylkäisi siihen kokonaisuuteen liittyvän työnantajan kelamaksun poistamisen

kaiken kaikkiaan toivoisin että tässä keskustelussa muistettaisiin myös rikoksen uhrin ihmisoikeudet ja muistettaisiin rikosten selvittämisen intressi

kyse on siis moitittavalla teolla rikoksella tahallisella rikoksella hankitusta todisteesta ja kyse on tilanteesta jossa rikos ei ole sellainen että se kajoaisi niin kuin täällä sanotaan erittäin syvästi keskeisimpiin perusoikeuksiin

tämä liian tiukka tulkintalinja on tullut hyvin julkiseen keskusteluun esimerkiksi tässä parkkisakkoasiassa ja myös eräissä yhteyksissä kun on kyse asetuksenantovallasta eli tästä delegointikiellosta

tähän minä esitän sen vastaväitteen että perusturvaetuuksien taso perustuu siihen mitä laissa säädetään ja ne etuudet maksetaan viime kädessä valtion varoista

herra puhemies

toinen argumentti vastustajilla on ollut se että okei eihän se nyt ole ihmisarvoista että kerjäämällä hankitaan elanto suomen kylmillä kaduilla mutta eipä näiden ihmisten elämä ole siellä köyhässä kotimaassakaan sen ihmisarvoisempaa

kuinka pitkälle lainsäätäjän tulee tässä tilanteessa ja näissä tilanteissa tulla holhoamaan käytetään nyt tätä sanaa näitä avopuolisoita

vaikka edustaja mustajärvi ei pitänyt tätä tulipalon syttymistä rivitalon päädyssä kovin onnistuneena rinnastuksena nykytilanteeseen tässä euroopan velkakriisissä niin olen sitä mieltä että se on kuvaava rinnastus siihen missä tilanteessa on oltu

voin hyvin sieluni silmin nähdä kun esitutkinta ja pakkokeinolainsäädäntö on perustuslakivaliokunnassa ja profeetat saapuvat paikalle taas korostamaan sitä miten epäillyn oikeusturvan kannalta kaikennäköisiä arveluttavuuksia muka sisältyy siihen mitä yleensä esitetään

professori nuotio huomauttaa että laissa voi olla hankala määritellä riittävän tarkasti millainen toiminta täyttää rikoksen valmistelun tunnusmerkit sitaatti sen jälkeen suarezin ja helsingin sanomista

toivoisin että uuden eduskunnan aloittaessa uusi perustuslakivaliokunta yhdessä esimerkiksi yliopistojen ja oikeusministeriön kanssa voisi järjestää korkean tason asiantuntijaseminaarin jossa tätä laajempaa kysymystä pohdittaisiin

meillä suomalaisilla ei myöskään ole valtavan suuria suoria saatavia näistä kriisimaista

silloin kaiken logiikan mukaan nämä markkinavoimat olisivat reagoineet niin että tämä kriisi olisi saman tien tarttunut muihin huonosti asioita hoitaneisiin euromaihin kuten italiaan jonka korot olisivat nousseet kuten nyt on tapahtunut kun on riski siitä että kreikka ei pysty asioitaan hoitamaan

kuinka pitkälle meidän tulee mennä siihen tilanteeseen ja sanoa että vaikka te olette tietoisesti valinneet avoliiton ja halunneet välttää avioliittoon liittyvät erilaiset oikeussäädökset niin me kuitenkin katsomme tarpeelliseksi tai välttämättömäksi tiettyjä säädöksiä tuoda teidän avoliittoonne erotilanteiden varalta

tämä oli edustaja kulmalan ensimmäinen puheenvuoro tässä salissa